täällä kyseltiin kuntien kantokyvystä olla investoimassa kiinteisiin laajakaistoihin

muilla toimin yhteisötilaaja tässä tapauksessa kirjasto voi itse määritellä mitä se käyttäjä saa tehdä ja vaikka se käyttäjä nyt vähän lipsuisi niistä käyttöohjeista niin se ei todellakaan laukaise tarvetta tämän lain pykälien käyttöönottoon

valtiontukilaki on säädetty ja sen notifiointi eussa kesti hieman yli vuoden ja kaikkien muutosten mitä näihin periaatteisiin jotka tässä lainsäädännössä on määritelty tekeminen vaatii uuden notifioinnin

tavoitteena on että suomessa olisi jatkossa muutama kappale ehdotetussa laissa tarkoitettuja tunnistuspalvelun tarjoajia joiden tarjoamista tunnistusvälineistä jokainen meistä voisi valita sellaisen joka tuntuu itsestä helppokäyttöiseltä ja mukavalta ja sen saman tunnistusvälineen avulla voisi käyttää mahdollisimman monia sähköisiä palveluita

ensimmäistä kertaa suomen historiassa ministeriön budjetissa on ollut resursseja tietoliikenneinfran rakentamiseen ja koko tämän mallin rakentaminen on ollut oppimisprosessi

kuitenkin jo nyt voidaan havaita että niiden käyttäminen ei kenties sovellu parhaalla mahdollisella tavalla esimerkiksi ihmisten yhä liikkuvammiksi käyviin käyttötarpeisiin

ehdotetun lain joka luo selkeät puitteet tunnistuspalvelun tarjoamiselle odotetaan samalla rohkaisevan myös uusien innovaatioiden syntymiseen ja uusien palveluntarjoajien tulemiseen

alun perin ajatus oli että kunnat kantaisivat yhden kolmasosan tästä investointikustannuksesta niissä tapauksissa jolloin markkinavetoisesti ei alueelle laajakaistoja synny

uusista palveluntarjoajista pisimmällä suunnitelmissaan ovat teleyritykset mobiilivarmenteineen

mutta tässä valmistelun aikana tuli ilmi että meillä todellakin on kuntia joissa näitä julkisella tuella rakennettavia laajakaistoja on enemmän ja toisissa on vähemmän

parhaassa tapauksessa meidän on mahdollista hankkia kännyköihimme turvallisia mobiilivarmenteita vielä ennen vuodenvaihdetta jolloin kaikenlainen sähköisten palveluiden käyttö irtoaa yhä enemmän aika ja paikkasidonnaisuudesta

arvoisa puhemies

salasanaan tai johonkin muuhun sellaiseen minkä tunnistusvälineen haltija tietää sirukorttiin tai johonkin muuhun sellaiseen mikä tunnistusvälineen haltijalla on hallussaan tai sormenjälkeen tai johonkin muuhun tunnistusvälineen haltijan yksilöivään ominaisuuteen

jokainen suomalainen kunta on arvotettu johonkin näistä luokista

sitä tietysti pitää viedä ja vielä käydä uudet tarjouskierrokset ja katsoa kuinka pitkälle päästään

luonnolliset henkilöt voivat edustaa toista luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä mutta roolitiedon liittäminen tunnistamiseen ei kuulu ehdotetun lain soveltamisalaan

seuraava hallitus sitten arvioi sen a miten tulee uudistaa tuleeko uudistaa ja b onko lisäresursseja suunnata tähän hankkeeseen

ehdotetun lain mukaan suomeen sijoittautuneiden vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien on tehtävä viestintävirastolle ilmoitus palvelun tarjonnasta

viestintävirasto merkitsee ilmoitukset tehneet palveluntarjoajat internet sivustoltaan löytyvään rekisteriin ja tästä rekisteristä niin tunnistusvälineen hankkimista harkitseva kansalainen kuin tunnistuspalvelua käyttävä palveluntarjoajakin voi tarkistaa lähtökohtaisesti luotettavat palveluntarjoajat omakohtaisesti välineen tai palvelun hankkimista harkitessaan

olen todella esittänyt toiveen kunnille että tarkkaan harkitaan sekin ratkaisu että ei osallistuta koska itse uskon siihen että tämä on kunnan tulevaisuuden kannalta merkittävä investointi

pääsääntönä on se että vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajan on tunnistettava tunnistusvälineen hakija toteamalla henkilöllisyys voimassa olevasta euroopan talousalueen jäsenvaltion sveitsin tai san marinon viranomaisen myöntämästä passista tai henkilökortista

se on tuotannollinen investointi ja kunta omassa budjetissaan tekee ne ratkaisut mihin kuntalaisten vero vero häiritsi teen sitten veroäyrit suunnataan

tämän ensitunnistamisen on tapahduttava henkilökohtaisesti paitsi jos vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajat ovat tehneet keskenään sopimuksen mahdollisuudesta luottaa toistensa tekemään tunnistukseen

ensitunnistamisen varsinainen ketjuttaminen ei siten ole mahdollista vaan alkuperäisen ensitunnistamisen tehneen palveluntarjoajan on aina oltava mukana sopimusjärjestelyissä

sen takia tämä on mielestäni tältä hallitukselta ollut erinomainen periaatepäätös ja avaus sille että saataisiin myös haja asutusalueille hyvä tietoliikenneinfrastruktuuri

tunnistusvälineellä voidaan tehdä oikeustoimia osapuolten niin halutessa ellei lainsäädännössä ole erityisiä muotovaatimuksia kyseisen oikeustoimen osalta

oma lehmä on ojassa siltä osin että uskomme siihen että jatkossa yhä enemmän sähköisiä palveluja tarjotaan haja asutusalueille siten että voidaan myös kustannustehokkaasti laadukkaasti palvelut kuntalaisille tarjota

tiusanen kysyi aikooko liikenne ja viestintäministeriö tuoda esityksen hallitusneuvotteluihin yleisradion rahoituksesta

arvoisa puhemies

liikenne ja viestintäministeriössä valmistellaan tausta aineistoa hallituspöytään pohdittavaksi mitä erilaisia vaihtoehtoja on

viime kädessä hallituspuolueet ratkaisevat sitten sen mitä kirjoittavat hallitusohjelmaan yleisradion rahoituksesta julkisen palvelun tehtävästä ja yleisradion hallinnon uudistamisesta

tämä on seuraavan hallituksen harteilla

uskoisin että seuraava hallitus pohtii sitä miten tämä oikeudenmukaisuusaspekti parhaiten voidaan tässä maksussa järjestää

arvoisa puhemies

haluan kiittää liikenne ja viestintävaliokuntaa erinomaisesta mietinnöstä ja hyvästä työstä ja syvällisestä perehtyneisyydestä tähän hallituksen esitykseen

laki lähetettiin valiokunnan käsittelyyn kohtuullisen laajalla julkisuudella ja kriittisellä arvioinnilla mutta käsittelyn aikana kuitenkin todennettiin se että ensinnäkin perustuslakivaliokunnan lausunto osoitti sen että perustuslaillisia ongelmia ei hallituksen esitykseen sisältynyt

toisaalta mietintö osoittaa sen että kaikilta keskeisiltä linjoiltaan laki on säilynyt valiokuntakäsittelyssä hallituksen esityksen mukaisena

postilainsäädäntö on uudistettava ja nyt uudistetaan vastaamaan toimintaympäristön muutoksia jotta tulevaisuudessakin pystytään ylläpitämään kattavaa ja hyvälaatuista postipalvelua joka vastaa asiakkaiden tarpeita

valiokunnan puheenjohtaja hyvin kattavasti muistutti eduskunnan täysistuntoa kaikista niistä asioista joita hallituksen esitys piti sisällään liittyen postipalvelujen turvaamiseen kaikkialla maassa

se turvaa viisipäiväisen jakelun

siltä osin tässä laissa parannetaan kansalaisten oikeuksia sellaisiin asioihin jotka tällä hetkellä on ohjetasolla määritelty

tässä on hyvä muistaa se että kyse on viime kädessä kysynnästä ja tarjonnasta

tällä hetkellä näyttää siltä ja on itellalta saamani vahvistuksen mukaan niin että itella tulee tarjoamaan huomattavasti laajempaa kategoriaa yleispalvelutuotteissa kuin laki edellyttää

valiokunta

lisää tarkensi sääntelyään asiointimatkan teki tarkennuksen postitoimipaikkojen sijoittelua koskevan sääntelyn osalta

itse olen sitä mieltä että jo tämä kohtuullisen asiointimatkan pituus olisi pitänyt sisällään sen lähtökohdan että jokaisessa kunnassa välttämättömästi on vähintään yksi toimipistepaikka

valiokunta mietinnössään on paneutunut erityisesti tähän ja mielestäni erinomaisesti kuvaillut perusteluissa minkälaisissa olosuhteissa toimilupaehtoja pohditaan ja niitä asetetaan

tällaisia ehtoja tullaan asettamaan hyödyntäen se liikkumavara mitä meillä on käytössä eun lainsäädäntökehyksen puitteissa

on kuitenkin huomattava niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi että toimilupaehdolla ei ole tarkoitus nostaa alalle tulon kynnystä vaan turvata palveluiden saatavuus tehokkuus ja laatu

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

huutokauppamenettelyssä radiotaajuuksien käyttöoikeus myönnetään yritykselle tai yhteisölle joka tekee siitä huutokaupassa korkeimman tarjouksen

esityksen tavoitteena on osaltaan toteuttaa hallitusohjelmaan sisällytettyä päämäärää jonka mukaan radiotaajuuksien käyttöä uudistetaan maltillisesti joustavampaan ja tehokkaampaan suuntaan

suomi on länsi euroopan viimeisiä maita joissa toimilupien myöntämiseen käytetään viranomaisharkintaan perustuvaa kauneuskilpailua ilman merkittäviä maksuja

yritysten välinen kilpailu huutokaupassa lisää taajuuksien tehokkaan kohdentumisen todennäköisyyttä

arvoisa puhemies

huutokauppamenettely rajattaisiin ainoastaan tietylle taajuusalueelle koska tarkoituksena olisi hankkia kokemuksia toimiluvan myöntämisestä huutokaupalla ja arvioida sen perusteella huutokauppamenettelyn soveltumista suomalaisille viestintämarkkinoille

viestintävirasto järjestäisi huutokaupan ja viestintämarkkinalaissa säädetystä toimilupamenettelystä poiketen taajuuksien käyttöoikeuden myöntäminen perustuisi käyttöoikeudesta maksettavaan hintaan

ehtona on lisäksi ettei lupaviranomaisella ole erityisen painavia perusteita epäillä toimiluvan myöntämisen kyseiselle hakijalle vaarantavan ilmeisesti kansallista turvallisuutta

taajuudet ovat kiistatta kaikkein kriittisintä infrastruktuuria viestintämarkkinoilla koska lähes kaikki viestintäpalveluiden tarjonta edellyttää taajuuksia

viestintäverkot muodostavat nykyisin niin sanotun kriittisen infrastruktuurin jonka varassa toimivat useimmat yhteiskunnan kansalaisten yritysten ja yhteisöjen kannalta välttämättömät palvelut joiden on toimittava luotettavasti ja turvallisesti

huutokaupasta saatavia tuloja ei voida tarkasti arvioida

taimela peräänkuulutti paikallislehtien tulevaisuutta

sanomalehtien liitto ja paikallislehdet olivat edustettuna tässä lakia valmistelleessa postityöryhmässä ja aivan yksiselitteisesti eivät halunneet tulla lain piiriin

siihen rinnalle on selvitysmieheni kyllä tehnyt selvityksen siitä millä keinolla jatkossa tulevaisuudessa tätä mahdollisten jakelukustannusten problematiikkaa voitaisiin kompensoida

ministeriö tai ministeri ei ole tätä mietintöä tehnyt vaan tämän on valiokunta tehnyt ja siltä osin voitte keskustella valiokunnan jäsenten kanssa miksi joku pykälä on missäkin muodossa

rahoituksen osalta laissa on ihan yksiselitteisesti todettu että kun toiminta on tappiollista kohtuutonta toimijalle elikkä itellalle silloin lankeaa tämä kustannusten korvaavuus ja sitä varten on asetettu työryhmä valmistelemaan verolakia jossa tullaan määrittelemään miten kun laki lähtee siitä että kaikki postipalvelua suorittavat ovat mukana korvaamassa kunkin postitoimiyrityksen osalta tämä korvaus muodostuu

kysymys on tietysti myös siitä että jos tulevaisuudessa johtuen tästä sähköisen asioinnin lisääntymisestä jakeluverkoston ylläpitäminen tulee tappiolliseksi itellalle niin tämä korvaus on yksiselitteisesti lain mukaan maksettava siinäkin tapauksessa vaikka alalla ei olisi yhtään ainutta toimijaa

asiamiespostista elikkä postitoimipalvelun saatavuudesta laki yksiselitteisesti kirjaa ja mielestäni paremmin kuin nykytilanne jossa puhutaan että pitää olla vähintään yksi postitoimipiste per kunta nyt asiointimatkasta elikkä kun asiakas suorittaa asiointimatkansa niin sen matkan varrella pitää olla se postitoimipalvelu

tämä laki mahdollistaa myös mobiilin palvelun ja uskon että se tulee olemaan ratkaisu monissa tapauksissa silloin jos nämä kohtuulliset asiointimatkat kaiken kaikkiaan kauppamatkat ovat liian pitkiä

ja niin kuin yleensä yleispalvelutuotteissa olipa se sitten puhelinpalvelua tai laajakaistapalvelua viime kädessä viestintävirasto määrittelee asiakaskohtaisesti sen kohtuullisuuden ja luotan siihen että nämä ratkaisut ovat oikeudenmukaisia

rahoituksen osalta direktiivi on yksiselitteinen ja olemme nyt seuranneet miten muissa maissa on tätä lakia implementoitu ja muun muassa ranskassa on ihan vastaavanlaisesti kuin tässä että nettokustannusten osalta tullaan tämä korvausperuste säätämään

se ei olisi vastannut tehtyä työtä tiiviin yllätti ollut direktiivin mukainen ja meillä on tällä hetkellä komission huomautus liittyen nykyiseen rahoituslakiin jossa kerätään etukäteen tätä nettokustannusta vastaavaa summaa

emme ole luvanneet missään että me kirjoitamme lakiin sen että yhden yön yli kirje on lakisääteinen pakko tarjota

nyt haluaisin kuitenkin muistuttaa että tämä on vastaavanlainen hanke kun puhutaan sähköverkkojen rakentamisesta puhelinverkkojen rakentamisesta vesijohtoverkkojen rakentamisesta

hallitus on tehnyt sen minkä on siinä tilanteessa marraskuussa työmarkkinaosapuolille luvannut

että kyllä tämä laajakaistaverkon rakentaminen on nyt ainutlaatuinen hanke siinä mielessä että tämä tehdään yhteistyössä valtion kanssa ja näinkin vahvassa yhteistyössä valtion kanssa

viime kädessä kunnat ratkaisevat minkälainen kuntatekniikka kunnassa tarjotaan kuntalaisille ja tämä on yksi osa sitä kokonaisuutta

virolainen totesi että ei merkittävästi ole käytetty rahoja viestintäinfran rakentamiseen tässä yhteiskunnassa niin voisin todeta että koskaan aikaisemmin liikenne ja viestintäministeriön budjetissa ei ole ollut rahaa infrastruktuurin rakentamiseen

ne harvat hankkeet mihin tukea on saatu esimerkiksi laajakaistan rakentamiseen ovat olleet sitten eu hankkeita ja ne ovat tulleet sisäministeriön menoluokilta

eli tämä on siinä mielessä merkittävä ja historiallinen hanke että tässä nyt valtiovalta on halunnut lähteä tukemaan kuntien mahdollisuuksia luoda parempia toimintaedellytyksiä kunnassa toimiville yrityksille ja yhteisöille ja kansalaisille

arvoisa puhemies

niin yhden megan yleisnopeudessa kuin tässä laajakaistatukilaissa lähdetään siitä että kyseessä on vakituiset asunnot

aivan alkuun haluaisin todeta sen että olen kaikin voimin pyrkinyt edistämään sitä kehitystä joka mahdollistaisi nopeat laajakaistayhteydet kaikkialla tässä maassa

mutta on aivan selvää kun tähän maahan syntyy kattava perusrunkoverkko kuituun pohjaava perusrunkoverkko että myös kesäasunnot kakkosasunnot tulevat väistämättä hyvien yhteyksien piiriin

mielestäni edustajat sirnö ja kyllönen nyt turhaan ovat huolestuneita tästä langattomien mikrofonien tulevaisuuden käytöstä

elikkä kaikki hyötyvät eivät pelkästään vakituisessa asunnossa asuvat mutta oikeutena lähdetään esimerkiksi tässä yleispalvelulaissa siitä että se on vakituiseen asuntoon kohdistuva

jo viime kesänä kun valtioneuvosto muutti taajuusasetusta käytiin tämä keskustelu ja lähtökohta on että euroopan unionin tasolla ollaan hakemassa yhtenäistä taajuusaluetta josta hyötyvät kaikki euroopan unionin maat siten että kun samalla taajuudella toimivat langattomat mikrofonit eri maissa voidaan myös sitten teknillisesti laitteita kehittää jotka sitten toimivat kaikissa maissa eivätkä ole sidonnaisia kunkin maan valitsemiin taajuuksiin

mustajärvi kiinnitti moniin tärkeisiin asioihin huomiota

he yleispalveluperiaatteella tarjoavat kohtuullista internetyhteyttä mutta tietysti käymme yhtiön kanssa jatkuvasti keskusteluja siitä että se kantaisi yhteiskuntavastuuta myös haja asutusalueilla

aivan varmasti hallitus niin tämä kuin tulevakin hallitus tulee huolehtimaan siitä että langattomilla mikrofoneilla on riittävästi taajuusalueita varattu käyttöön niin että toiminta ei missään olosuhteissa vaarannu

operaattoreillekin nämä langattomat yhteydet on kuitenkin edullisempia tarjota että tarjotaan kuitua mutta rinnalla on myös langattomia vaihtoehtoja

mutta haluaisin korostaa että koska taajuudet ovat niukka luonnonvara niin on järkevää että niitä allokoidaan tehokkaasti ja järkevällä tavalla ja juuri siihen pyritään niin suomessa kuin eu tasolla että ne taajuudet jotka sopivat parhaiten matkaviestintoimintaan allokoidaan sinne

ne taajuudet jotka sopivat parhaiten televisiotoiminnan lähettämiseen tai radiotoimintaan käytetään tähän jotta saadaan ikään kuin paras teho irti kustakin taajuudesta

turvallisuus on tärkeää ja lähtökohta tässä viestintämarkkinalaissa on se että luotettavat ja hyvät viestintäyhteydet on voitava turvata normaaleissa häiriötilanteissa

tätä on suomen hallitus tehnyt ja tätä tehdään yhteistyössä myös eu tasolla

edustajien sirnö ja kyllönen tuoma huoli kyllä on sellainen että en usko että missään eu jäsenmaassa realisoituisi sellainen tilanne että syntyy ikään kuin hetki jolloin langattomat mikrofonit eivät toimi eli siltä osin huoli on turha

arvoisa puhemies

tässä sallan tapauksessa nyt sattui sitten niin että kun nämä määräykset ovat pohjautuneet liikennemääriin ja ovat tietyssä mielessä vanhentuneita koska liikennemäärät ovat vähentyneet mutta kuitenkin se tarve ja turvallisuusnäkökulma on vahvistunut niin syntyi tilanne että yhden kaapelin varassa todellakin saatiin aikaiseksi sellainen katkos jolloin kaikki yhteydet katosivat

tämä esitys on kertaluontoinen yhteen huutokauppaan tähtäävä esitys jonka pohjalta sitten arvioidaan jatkoa ja tulevaisuutta huolehtien niistä reunaehdoista joita hallituksen esityksen perusteluissa on ja joita sitten eduskunta omalta osaltaan mahdollisesti vielä lisäevästää

mutta toivon että saamme myös näistä erityistapauksista tarkempaa tietoa ministeriöön koska me lähes päivittäin teliasoneran kanssa keskustelemme näistä yksittäisistä tapauksista ja olemme monessa tilanteessa saaneet teliasoneran pyörtämään päätöksensä

mutta viestintävirasto on nyt tutkimassa määräysten uudistamista ja mitä kaikkea se käytännössä tarkoittaa koska se tulee ainakin viiden kunnan alueella tarkoittamaan aika merkittäviä investointeja siltä osin että nämä yhteydet sitten varmistetaan

tämä työ on käynnissä ja itse asiassa syyskuun loppuun mennessä viestintävirasto lupasi meille antaa selvityksen ja sitä tässä on odoteltu

kyllä se on suomelle tulossa mutta sitä ei tietysti haluttu laittaa vielä että tulee koska vasta sen jälkeen kun tämä ohjelma on notifioitu tulee se vahvistus